ihan täyttä kuvaa siitä mistä kaikesta nämä tappiot ja menetykset ovat syntyneet ei tietysti ulkopuolelta voi olla

minusta on kyllä hyvä että on ihmisiä jotka kykenevät katsomaan kaikkia valtioita ja kaikkien toimia samojen kriteereiden valossa

mutta se mikä on tärkeintä on että aseita ei pidä toimittaa alueelle

siitä on kysymys

rauhanliikkeen ihmisenä suhtaudun siihen vähän kaksijakoisesti mutta olen kyllä reservin ylikersanttina päätynyt siihen että vaarallisimmat armeijat ovat sellaisia joihin hakeutuvat vain ne jotka haluavat käyttää aseita

mutta tilanteen jatkuessa eu joka on tietysti se väline jota kautta suomi voi ylipäätänsä asiaan vaikuttaa tulee olemaan

mutta yksi näkö kohta kannattaa muistaa ja se on se että meidän yleinen asevelvollisuutemme tuottaa sellaisia reserviläisiä jotka rauhanturvaajatehtävissä ja kriisinhallintatehtävissä ovat ehdottomasti maailman huippuluokkaa ja se ei onnistu miltään ammattiarmeijalta

arvoisa puhemies

on tärkeätä että paitsi eu myöskin eun jäsenvaltiot ja muutkin maat ovat mukana tässä prosessissa suoraan tukemassa kansalaisyhteiskuntaa tukemassa naisten asemaa tukemassa oikeusvaltion vahvistamista perustuslakien uudistamista joissa on erittäin paljon työtä

kun myös itse tapasin tämän tunisian tasa arvoministerin sitäkin kautta välittyi se että suomi ja pohjoismaat ovat erityisesti sellaisessa asemassa että meidän monien näiden alojen osaamiseen luotetaan ja toivotaan että me voisimme olla siellä mukana

totta kai euroopan unionilla yhdessä on huomattavasti suuremmat resurssit mutta eulla on tietysti edelleenkin ongelmia siinä että sen byrokratian kautta lupausten ja määrärahojen käyttöön saaminen vie aina oman aikansa eikä ole niin tehokasta

tässä on erittäin paljon tekemistä

mutta on myös siinä otettava opiksi millä lailla itse asiassa aivan tämän arabikevään alkaessakin monet eu maat eivät kuitenkaan suomi tai pohjoismaat joutuivat hyvin kiusalliseen asemaan kun paljastui millä lailla aivan viime hetkeen saakka näitä nyt kaatuneita diktaattoreita oltiin tukemassa ja heidän kanssaan veljeilemässä

hän viittasi silloin siihen että jugoslavian hajoaminen oli johtanut sotilaallisiin konflikteihin ja että eurooppa pystyisi nyt puuttumaan asioihin

konkreettinen erimielisyys koskee todellakin tätä rahaa ja siinä meidän perustamme on sillä tavalla realismia että me yhdymme täysin siihen mitä pääministerikin tosiasiassa sanoi että se ei tule toteutumaan

näin suurta joissa suurvaltastrategioihin mutta tilanne oli se että niillä keinoilla ydinsuojilla tai tällaisilla ei ollut mitään käyttöä silloin kun piti vastata hajoavien valtioiden ongelmiin etnisiin ristiriitoihin pakolaisvirtoihin tai siihen että terroristit kaappaavat lentokoneita ja törmäävät niillä pilvenpiirtäjiin tai siihen mitenkä ympäristökatastrofeja torjutaan ja miten niissä toimitaan

kysymys siitä mitenkä tämä vaikuttaa suomeen ja suomalaisiin on äärimmäisen oikeutettu ja siihen pitää kyetä antamaan rehellinen vastaus

tämä on se missä nyt eurooppa on lähtenyt vähitellen liian hitaasti kehittämään tällaisia valmiuksia ja nämä ovat keskenään osa tätä euroopan yhteistä ulko ja turvallisuuspolitiikkaa ja sitä puolustusta mitä me haluamme rakentaa

tietysti ne kaksi isointa huolta jotka ihmisillä voivat nyt olla ovat kohdistuuko suomeen jokin sotilaallinen uhka tai onko tässä kansainvälisen suursodan uhka ja mahdollisuus olemassa

tästä ongelmasta olisi päästy jos valiokunta olisi ollut valmis ei ainoastaan lainaamaan vaan toteamaan että se yhtyy seurantaryhmän keskeiseen johtopäätökseen suomen linjasta

kyllä siihen kuuluvat sotilaalliset voimavarat mutta siihen kuuluvat myöskin kriisinhallintavalmiudet siihen kuuluvat kaikki ne kehityspolitiikan kauppapolitiikan ja muut keinot joita eulla on käytettävissä ja jotka ovat muuten tämän niin sanotun eurooppalaisen perspektiivin osoittaneet merkittävimmäksi rauhoittajaksi ja vakauden tuojaksi levottomalle länsi balkanille

tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä etteikö tämä kriisi itse asiassa olisi jo vaikuttanut ja tulisi edelleenkin vaikuttamaan myöskin suomeen ja suomalaisiin

tästä tämä syntyi tämä ristiriita ja tämän jakson viimeinen porvoo roine ministeripuheenvuoroja

me emme vielä kaikkia vaikutuksia tiedä mutta kun on selvää että ilman valtioiden päätöksiäkin markkinavoimat aina reagoivat konflikteihin epävarmuuteen niin tälläkin on jo seurauksia

tämä on muistettava kun me puhumme esimerkiksi suhteista muihinkin jäsenyydestä kiinnostuneisiin maihin että tämä eurooppalainen perspektiivi uskottavalla tavalla on tärkein myöskin rauhan ja vakauden kannalta

toivottavasti ne johtavat siihen että siellä myöskin tehdään sitten uudenlaisia tilannearvioita koska toimenpiteiden seu rauksilla on kustannuksia

sitten on edelleen olemassa se mahdollisuus että jos kriisi tästä vielä laajenisi niin otetaan myöskin eun puolella käyttöön sellaisia toimenpiteitä joilla on myöskin meille ulottuvia kustannuksia

keskeytettyään ja

herra puhemies

kuten tuossa budjetin lähetekeskustelussa totesin on todellakin näin että meillä on huomattavan tärkeitä ja kunnianhimoisia tavoitteita mutta resursointi niiden toteuttamiseksi laahaa jäljessä

ne niin sanotut pakotteet joista tullaan tekemään päätökset koskevat henkilöiden liikkuvuutta tai tiettyjä varojen jäädyttämisiä

mutta mitään valmistelua tai mitään päätöksiä siitä valmisteluajatuksia voi olla mutta päätöksiä ei tietenkään ole että näitä otettaisiin käyttöön ei tietenkään ole

meillä on parhaat kansalliset toimintaohjelmat mutta totta kai on katsottava että ne myöskin menevät käytäntöön

tämä kysymys on hyvin keskeinen siinä työssä jota olemme yhdessä turkin kanssa vetämässä tässä rauhanvälityksen ystävät ryhmässä

me olemme hyvinkin tietoisia siitä että kansainvälisellä pakoteregiimillä on hyvin harvoin ollut ainakaan välittömästi toivottuja vaikutuksia

saimme läpi ykssa yksimielisesti hyväksytyn päätöslauselman kesäkuussa ja tämän rauhanvälityksen ystävät tukiryhmän kokouksen perusteella voin todeta että kaikissa tässä ryhmässä olevissa maissa on hyvin vahva ja selkeä ymmärrys siitä että naisten aseman vahvistaminen naisten osallistaminen näissä prosesseissa on yksi tehokkaimpia tapoja välitystoiminnan eteenpäin viemiseksi

uskon että euroopan unionissa jäsenvaltioiden enemmistö ei halua tehdä sellaisia toimenpiteitä jotka ylipäätänsä toisivat myöskin euroopalle lisää ongelmia ja taloudellisia vaikeuksia

mutta koko kansainvälisen ilmapiirin kannalta on myöskin tietysti nähtävä että suuri riski on se mihinkä viittasin jo ensimmäisessä puheenvuorossani että jos tilanne edelleen säilyy tällaisena kuin se on tai vieläpä pahenisi niin on vaikeata edetä kaikissa niissä kansainvälisissä neuvotteluprosesseissa joilla ei ole mitään tekemistä sinänsä krimin tai ukrainan kanssa joissa kuitenkin täytyy pystyä yhdessä sopimaan asioista löytämään ratkaisuja ja panemaan niitä täytäntöön

sen vuoksi myöskin sitten toiselta taholta katsottuna eli tavallisen kansalaisen taholta katsottuna emme me myöskään halua sellaisia toimenpiteitä jotka rajoittaisivat tavallisten ihmisten kanssakäymistä

se on aina arvo sinänsä ja siihen ei pidä siten että se kohdistuisi tavallisiin venäläisiin tai suomalaisiin harkitsemattomasti ryhtyä

mitä sitten tulee näihin erilaisiin kanssakäymisiin niin kysymys on pohjoismaiden neuvoston osalta siitä että emme me hallituksesta lähde neuvomaan parlamentaarisia päätöksiä

herra puhemies

näin ollen ei ole olemassa kansainvälistä velvoittavaa sitoumusta mutta pidän selvänä että suomi ja kaikki suomen kaltaiset maat pidättyvät aseviennistä aina konfliktialueille

lopuksi herra puhemies haluaisin lausua kiitokseni siitä että eduskunta on itse asiassa täysin yksimielisesti antanut tukensa hallituksen toimille tässä tilanteessa

mutta niin kauan kuin ykn turvaneuvosto ei ole tehnyt päätöstä ei ole sellaista kansainvälisoikeudellisesti velvoittavaa pohjaa estää tätä vientiä

se että sitten tässä keskustelussa on tullut esiin ihan omia tähän ajankohtaiseen kysymykseen liittymättömiä asioita ja ryhmien ja edustajien välisiä näkemyseroja on parlamentaarisessa demokratiassa vapaassa keskustelussa sinänsä ihan luonnollista

haluaisin kuitenkin todeta vain sen ihan yleisen säännön joka pätee kaikkeen inhimilliseen kanssakäymiseen että aina kannattaa myöskin harkita sitä onko se mitä voi vapaasti tehdä aina viisasta ja onko aina valittu oikea paikka ja aika sen tekemiseen

arvoisa puhemies

hyväksyn kyllä että poikkeuksellinen syy voi olla välttämättömyys tehdä päätöksiä niistä toimista jotka liittyvät euroopan valuuttajärjestelmän ja koko euroopan talouden pelastamiseen mutta siihen että tämä ydinvoimapäätös olisi asia joka pitäisi tällaisella aikataululla täällä nyt ajaa lävitse en voi yhtyä

nimittäin se että tätä käsiteltäisiin rauhallisemmassa normaalijärjestyksessä ja päätökset tehtäisiin alkusyksyllä ei millään tavoin viivästyttäisi ydinvoimaloiden toteutumista jos niillä on tämän salin enemmistö takanaan mutta antaisi huomattavasti luotettavamman kuvan ja pohjan päätöksenteon arvioimiselle myöskin sitten jälkikäteen

nyt on tällaisen suuruusluokan asian käsittely jonka vaikutukset ulottuvat tuhansien vuosien päähän

voi jopa tietysti esittää sen spekulaation että onko tässä sellainen pelko olemassa että tässä lähikuukausina jossain päin maailmaa tapahtuisi jokin pienikin ydinvoimalaonnettomuus joka saattaisi sitten yleiseen mielipideilmastoon vaikuttaa sillä lailla että silloin sen jälkeen enää näitä lupahakemuksia ei käsiteltäisi yhtä myönteisesti

ihmetellä täytyy sitäkin että ydinvoimalupaa voidaan edes esittää sellaiselle hankkeelle jolla ei ole sen enempää yksilöityä sijoituspaikkaa kuin myöskään loppujätteen sijoitussuunnitelmaa olemassa eikä kummankaan hankkeen osalta ole täsmällistä esitystä siitä millaiselle ja minkä tehoiselle laitokselle lupaa haetaan

tätä voi perustella niin kuin talousvaliokunta mietinnössään tekee sillä että näin menetellen ei suunnittelua viedä niin pitkälle ennen lupahakemusten käsittelyä että siitä tulisi sitten painostuskeino luvan antamiseen jo käytettyjen suunnittelukustannusten peittämiseksi

jos tämän nykyisen lainsäädännön kirjain tällaisen menettelyn ja käsittelyn salliikin niin sen hyväksymiseen se ei kuitenkaan velvoita

keskustelussa keskeisessä asemassa ovat tietenkin olleet tulevaa energiankäyttöä ja energiankäytön määrää koskevat ennusteet

on muistettava että kysymys on arvioista ennusteista ei mistään jumalallisesta ilmoituksesta ja mehän olemme voineet nähdä millä lailla näitä on myöskin aika manipulatiivisessa mielessä tämänkin prosessin aikana esitetty

mutta oleellista on se että tuleva energiankulutus ei ole mikään annettu asia vaan se on yksi niistä asioista joihinka meidän täytyy yhteiskunnallisella päätöksenteolla myöskin vaikuttaa

en ole sellainen ydinvoiman fundamentaalinen vastustaja joka vaatisi nykyisten ydinvoimaloiden välitöntä sulkemista tai ei hyväksyisi myös niiden käyttöiän järkevää pidentämistä

ilman muuta jos rinnakkain ovat yksittäisenä energialähteenä vertailussa yhtäältä hiili ja turvevoimalat ja toisaalla ydinvoimala suomalaisella länsimaisella turvallisuustekniikalla niin totta kai nämä edelliset fossiilisia polttoaineita käyttävät ovat suurempi ympäristöuhka kuin ydinvoima mutta mikään näistä ei edusta kestävää energiataloutta sellaista energiataloutta johon meillä maailmassa voi parhaimmillaankin olla vain muutama vuosikymmen aikaa siirtyä

kun vielä viidettä ydinvoimalapäätöstä tehtäessä eduskunnassa pohdin itse olisiko se ollut hyväksyttävissä keinona nopeuttaa siirtymistä kestävään energiatalouteen on vastaus tänä päivänä myöskin tuon edellisen päätöksenteon jälkeen saadun kokemuksen perusteella se että näin ei ole

jos ydinvoima on ehkä joskus ollut järkevä ylimenokauden ratkaisu niin se ylimenokausi alkaa olla jo päättynyt emmekä me voi enää rakentaa vuosikymmenien satojen tuhansienkin vuosien päähän ulottuvaa tulevaisuutta ydinvoiman varaan

siksi tänään on paljon selkeämmät perusteet sanoa ei lisäydinvoimalle

tällä välin toki ydinvoiman markkinointiretoriikka on kyllä voinut muuttua ilmastonmuutoksen pysäyttämistä korostavaan suuntaan mutta tosiasiassa sillä edelleenkin tavoitellaan halvan ja jatkuvasti kasvavan energiankäytön valheellista paratiisia ja tapaa lykätä väistämätöntä sopeutumista kestävään kehitykseen

vain investointien ja innovaatioiden suuntaaminen energiatehokkuuden kasvattamiseen ja uusiutuviin energialähteisiin on kestävää kehitystä

on hyvin arvokasta että valiokunta on näin huolellisesti paneutunut sahelin tilanteeseen jolla on sekä humanitaarisen että poliittisen kehityksen kannalta erittäin laajoja vaikutuksia jotka ulottuvat laajalti sahelin alueen ulkopuolelle

että olette kiinnittäneet huomiota ulkoministeriön resursointiin ja niihin ongelmiin joita syntyy siitä jos me joudumme resursoinnin puutteessa supistamaan edustustoverkostoamme

toivomme että eduskunta kokonaisuudessaan on tämän valiokunnan tekemän ehdotuksen takana mutta samalla totean että nämä paineet edustustoverkkoon ja ylipäätänsä ulkoministeriön toimintaresursseihin eivät tule valitettavasti yhdellä ratkaisulla kuntoon vaan jatkamme samalla linjalla toivottavasti myöskin jatkossa kun kehyksistä ja tulevista budjeteista päätetään

tämä sahelin alueen poliittinen tilannehan elää koko ajan ja malin viimeinen tilannehan on aiheutunut siitä että pääministeri vaihdettiin vähän kummallisella menettelyllä eli hänet pidätettiin ja sen jälkeen hän erosi ja on nimitetty uusi

se kuvastaa tietysti sitä epävakaata tilannetta mikä tässä maassa ja koko alueella vallitsee

mutta tärkeätä on se että yk valmistelee tätä mandaattia afisma operaatiolle eli african led international support mission to mali johonka sisältyy myöskin euroopan unionin panos ei mihinkään varsinaiseen sotilaalliseen kriisinhallintaan mutta avustamistehtäviin neuvonantoihin koulutukseen

kiinnitän vain huomiota siihen että tässä yhteydessä saattaa nousta esiin myös muutaman suomalaisen asiantuntijan osallistuminen tällaiseen missioon

herra puhemies

edustaja kiviniemi muisteli että taloudellisia ulkosuhteita olisi alettu painottaa pääministeri vanhasen hallituksen aikana

historioitsijana kyllä tahtoisin muistella että tämä on koko suomen itsenäisyyden ajan ollut suomen talous ja yhteiskuntakehityksessä erittäin tärkeä asia

mutta maailma muuttuu ja myöskin niiden asioiden ja haasteiden ja kohteiden määrä koko ajan kasvaa ja siksi niihin on panostettava myöskin enemmän ja osaavammin niin kuin tässä hallitusohjelmassa pyritään tekemään

oma käsitykseni on että meillä on nyt tässä hallituksessa erittäin hyvä ja erittäin yhteistyökykyinen tiimi ulkoasiainministeriössä kaikkia niitä tehtäviä varten joita tähän hallitusohjelmaan on kirjattu enkä usko että pystymme samanlaisiin näytelmiin tai suorituksiin kuin edellisen hallituksen aikana ministerit ulkoministeriössä tietyiltä osin kykenivät

voin tässä vaan siteerata edellistä pääministeriä joka kyselytunnillakin totesi että ei ole olemassa mitään sellaisia vastakkainasetteluja erilinjaisuuksia suomen ulkosuhteiden hoidossa tätä edeltäneen ja sitä edeltäneen hallituksen välillä enkä usko että nytkään on

jatkuvuus on tässä selkeätä

hallitusohjelma joka on tältäkin osin tehty erittäin hyvässä yhteisymmärryksessä antaa selkeät ohjeet siitä mitenkä tällä vaalikaudella ulkosuhteita kokonaisuudessaan tullaan hoitamaan

onko toivoa se on hyvä kysymys niin sahelin osalta kuin monien muidenkin maailman paikkojen osalta ja maailman kokonaisuudessaan koska niin kuin edustaja salolainenkin viittasi tuossa sahelin tilanteessa koko ajan vaikuttaa aavikoitumisen eteneminen joka on kiinteässä yhteydessä ilmastonmuutokseen

ja kun viimeaikaisia uutisia on seurannut niin ei ole valitettavasti vieläkään minkäänlaista varmuutta siitä että me pystyisimme edes hidastamaan ilmastonmuutosta riittävästi jotta kaikista pahimmilta katastrofeilta vältyttäisiin

tämä on se iso kysymys

mutta jos katsoo nyt sahelin tilannetta maakohtaisesti niin uskoisin itse että toivoa kuitenkin on paremmasta sen vuoksi muun muassa että kansainvälinen yhteisö yk ykn turvallisuusneuvosto afrikan unioni ja ecowas ovat kaikki yhdessä etsimässä tapoja joilla voitaisiin kansainvälisen yhteisön kriisinhallinnalla ratkaista nyt malissa ja muillakin alueilla esiintyviä konflikteja ja estää niiden syvenemistä

tässä mielessä me olemme kovasti tukeneet alueellisten järjestöjen afrikan unionin ja erityisesti länsi afrikassa ecowasin toimintaa

tämä on ollut verrattuna viidenkin vuoden takaiseen tilanteeseen aivan uutta ja tuo myös toivoa siitä että alueen omat toimijat ovat ensisijaisesti kykeneviä ja vastuussa siitä että konflikteihin tartutaan

mutta jotta se onnistuisi he tarvitsevat tietenkin myös muualta euroopasta tukea ja sen vuoksi tämä eun osuus tämän mission valmistelussa on tärkeä

mitä sitten tulee eteläetelä kauppakysymyksiin tuolla alueella niin tämä vähän laajenee nyt alueelle johonka en ole varautunut enkä osaa vastata

mutta se on ihan oikea kysymys siltä osin että tämänkään alueen kehitykselle ei ole suinkaan ensi sijassa ratkaisevaa kehitysapu vaikka sitä tarvitaan kyllä vaan kaikki muut taloudelliset tekijät rahavirrat investoinnit pääomapako palautuksetta ja siirtolaisten kotiuttamat maksut sekä kasvava eteläetelä yhteistyö ja kauppa ovat koko ajan tämän rinnalla vielä entistä merkityksellisempiä ja ne määrittävät myös tämän alueen tulevaisuuden

sen vuoksi kehityspolitiikankin ja kauppapolitiikan täytyy ohjata sillä tavoin että ne tukevat myös tällä lailla tapahtuvaa kehitystä

mitä sitten tulee tähän eun ulkopolitiikan johdonmukaisuuteen niin uskon että suomi kuuluu niihin maihin ja suomen ministerit niihin jotka yrittävät tehdä työtä sen eteen että eulla olisi vahva yhteinen ulkopolitiikka ja että sitä toteutettaisiin myös johdonmukaisesti

on todella niin että esimerkiksi suhtautuminen arabikevääseen tai se millä lailla arabikevät useat euroopan maat yllätti varsin kiusallisissa tilanteissa näinkin voi sanoa koska monet hallitukset euroopassa olivat hyvinkin läheisissä suhteissa äskettäin kaatuneisiin diktaattoreihin on ehkä ollut opetus myös euroopalle siinä että näissä suhteissa pitää jatkossa pystyä olemaan pitkäjänteisempi ja johdonmukaisempi

vielä ulkoministeriön resurssikysymyksistä

uskon että me palaamme kun ensi viikolla käsittelemme budjettia tähän perusteellisemmin mutta se täytyy sanoa että jokainen muutos tähän suuntaan minkä eteen valiokunta on toiminut ja mitä myös valtiovarainvaliokunta on tehnyt on tietenkin tervetullut mutta se ei poista sitä perusongelmaa joka meillä on resurssien ja tehtävien välisessä ristiriidassa

jälleen haluan osoittaa kiitokset ulkoasiainvaliokunnalle ja muille valiokunnille tämän sopimuksen käsittelystä ja myös siitä että se saadaan täällä käsiteltyä valmiiksi vielä tämän vuoden puolella

vaikka euta voidaan perustellusti arvioida monilla tavoin ja arvostella ankarastikin on se myös tämän rauhan nobelinsa kuitenkin ansainnut sillä edelleen pätee se että unionia voi pitää kenties maailmanhistorian tähän asti menestyksekkäimpänä rauhanprojektina

ja juuri se seikka että euroopan unioni ja yhdentyminen ovat merkinneet sitä että enää eurooppalaiselta maaperältä ei lähde maailmansotia tai muita tuhoisia sotia liikkeelle on tämän rauhanpalkinnon arvoinen asia

se on myös se asia joka selittää sen että euroopan unionilla sen monista vaikeuksista huolimatta on edelleen toistakymmentä maata jotka havittelevat pääsyä sen jäseneksi koska ne haluavat päästä osaksi sitä vakautta ja rauhaa jota eu on tuonut tullessaan ja sen laajentuminen on laajentanut tätä rauhan ja vakauden aluetta erityisesti länsi balkanilla missä vielä vuosikymmen sitten nähtiin järkyttävää väkivaltaa

kroatian tie unionin jäseneksi on ollut kohtuullisen pitkä

tämä on kyllä myös hyvin perusteltua

yhdyn tässä valiokunnan mietinnössä jätettyyn vastalauseeseen siinä kun siinä todetaan että edellisten laajentumisten yhteydessä on jäseniksi päässyt maita joiden ihmisoikeus ja taloustilanne eivät ole olleet hyväksyttävällä ja jäsenkriteerit täyttävällä tasolla

mutta haluan myös korostaa että euroopan unionissa on opittu näistä kokemuksista ja sen vuoksi kroatiankin ja nyt käynnissä olevien muiden jäsenyysneuvottelujen osalta halutaan varmistaa että mistään poliittisista tai muista syistä ei oteta uusia jäseniä unioniin ennen kuin voidaan luottaa siihen että ne myös pystyvät täyttämään kaikki jäsenyyden velvoitteet ja täyttävät myöskin jäsenyyden kriteerit

tämä näkyy aivan erityisesti siinä millä tavoin oikeuslaitos ja perusoikeus oikeusvaltiokysymyksiä on myös tässä kroatian jäsenyysprosessissa käsitelty ja minkälaisia menetelmiä ja monitorointimekanismeja on myöskin sovittu jatkossakin käytettäväksi

minusta tämä muodostaa myöskin hyvän tavan ja ennakkotapauksen sille mitenkä jatkossa täytyy laajentumisprosessia käsitellä

mutta tärkeätä on myös että laajentumisprosessi voi jatkua ja että ne maat joittenka kansalaiset jäseniksi haluavat silloin kun maat täyttävät kaikki kriteerit voivat myöskin jäseniksi päästä

tämä on strateginen rauhan ja vakauden valinta euroopan puolelta länsi balkanilla ja muualla meidän naapurustossamme jossa edelleen on maita jotka toivovat pääsevänsä unionin jäseniksi

jos eduskunta päätyy siihen että se hyväksyy tämän ehdotuksen ja sanon näin siksi koska täytyy tätäkin käydä hyvin huolellisesti ja kriittisestikin lävitse niin se voi perustua yksinomaan siihen että me arvioimme että suomen panoksella ja osallistumisella voidaan edelleenkin antaa sellainen kontribuutio afganistanin olojen vakauttamiselle ihmisoikeuksien kunnioituksen edistämiselle ja kehitykselle että se perustelee tätä osallistumista

tämä ei ole ihan itsestäänselvää koska tilanne afganistanissa kokonaisuudessaan ei ole edennyt ollenkaan toivottuun suuntaan

yksi ongelma on se että isaf joukot kokonaisuudessaan ovat niin kuin silloin vähän ounasteltiinkin kun tähän operaatioon mentiin nyt samaistuneet taistelujoukkoihin

sanon näin myöskin siksi että perustelu tälle osallistumiselle ei voi olla mikään nato solidaarisuus tai kolmansien osapuolten toivomus vaan meidän nimenomaan oma perustelumme ja harkintamme siitä mikä tukee vakautta afganistanissa

vielä haluaisin myös todeta että tätäkin tulisi myös arvioida sitä silmällä pitäen mitenkä meidän voimavaramme yk operaatioissa ovat kehittyneet koska samanaikaisesti me tiedämme että on paljon sellaisia yk operaatioita joihinka suomella olisi erityistä annettavaa ja osaamista ja jotka ovat huomattavasti aliresursoituja

herra puhemies

me tiedämme kuukauden kuluttua mitenkä turvallisuusneuvoston vaaleissa on käynyt ja suhtaudumme kyllä mahdollisuuksiimme hyvin luottavaisesti

joka tapauksessa se työ mitä turvaneuvoston ehdokkuuden merkeissä on tehty on ollut mielestäni onnistunutta ja suomelle tärkeätä jopa ihan lopputuloksesta riippumatta koska me olemme saaneet hyvin paljon positiivista palautetta meillä on hyviä vahvuuksia joidenka pohjalta me olemme asettuneet ehdokkaaksi

meillä ei ole myöskään mitään erityisiä rasitteita

meidän vahvuuksiamme ovat johdonmukainen sitoutuminen kansainvälisen oikeusjärjestelmän kehittämiseen ihmisoikeuksiin demokratiaan ja naisten aseman vahvistamiseen tätä ei voi mielestäni liiaksi korostaa

juuri naisten aseman vahvistaminen heidän koulunkäyntioikeuksiensa turvaaminen kaikille heidän täysimääräinen yhteiskunnallinen osallistumisensa heidän taloudellinen osallistumisensa on kaikki sellaista joka muodostaa oikeastaan avaimen kaikkeen mitä me maailmassa tavoittelemme oli sitten kysymys kehityksestä ihmisoikeuksien kunnioittamisesta demokratiasta konfliktien ehkäisemisestä ja konfliktien ratkaisemisesta ja myöskin väestönkasvun osalta

me olemme onneksi pahimman kasvuvaiheen ohittaneet

kasvukerroin on taittunut

kieltämättä ei ole hyvä asia ettemme ole kyenneet nostamaan kehitysyhteistyötämme siinä tahdissa kuin aikaisemmat sitoumuksemme ja suunnitelmamme ovat edellyttäneet

olemme sulkeneet viisi lähetystöpistettä ja joudumme näillä budjettiraameilla vielä ehkä kymmenkunta lisää sulkemaan

tämä ei ole ongelma niinkään turvaneuvostokampanjan kannalta mutta se on ongelma kyllä suomen edunvalvonnan kannalta suomalaisten palvelujen kannalta niin kansalaisten kuin elinkeinoelämänkin tarvitsemien palvelujen kannalta jotka suuntautuvat yhä laajemmalle maailmaan

me koetamme tietysti näitä vahinkoja lievittää sillä että pystymme tehostamaan yhteistyötä ennen kaikkea pohjoismaiden kanssa mutta se on vain osaratkaisu ja toivottavasti emme kuitenkaan joudu pitkään jatkamaan tällä linjalla

kaiken kaikkiaan mahdollisuutemme toimia aktiivisesti ja suuntaa näyttävästi kansainvälisessä yhteistyössä myös turvaneuvoston jäsenenä ovat hyvät

haluan kiittää myöskin edustajia ja eduskuntaa siitä että meillä on ollut suomessa erittäin laaja ja yhtenäinen tuki tälle meidän kampanjallemme

edustajat puhemies valiokunnat ovat monin tavoin myöskin osallistuneet tähän ja tämä ymmärretään että tämä on meille myöskin tärkeä asia ei siksi että me haluamme nyt erityisesti suomen lippua pitää esillä vaan siksi että me uskomme että suomalaisilla on annettavaa

suomalaisten osallistuminen on ollut välillä huomattavan alhaisella tasolla

nyt kun olemme palanneet libanoniin se on taaskin nousussa ja toivottavasti me voimme vielä vahvistaa panostamme libanonissa koska kun siellä viikko sitten kävin sain jälleen kerran erittäin vahvan tuntuman siihen miten korkealle sitä suomalaista osaamista tällaisissa tehtävissä arvostetaan niin poliittisten johtajien taholla kuin paikallisten asukkaidenkin taholla

olisi minusta väärin että me emme pystyisi antamaan tätä osaamistamme rauhan ja vakauden käyttöön siellä missä sitä tarvitaan

kun sanoin kavahtavani näitä suoria toimenpiteitä niin lähinnä olivat kyllä mielessäni tällaiset äärimmäiset pakkosterilisaatiot ja muut joista meillä on esimerkkejä maailmalta ja joita tuskin tietenkään edustaja tarkoitti

samanaikaisesti korostan ja alleviivaan sitä että vaikka me nyt kuinka saarnaisimme siitä että väestönkasvu on pahasta ja siitä on kustannuksia niin paljon paljon tehokkaampaa on pitää käytännössä huoli siitä että kaikki tytöt pääsevät kouluun että heillä on kaikilla tiedot käytettävissään koska oli hallituksen politiikka mikä tahansa sen me muuten olemme nähneet suomessakin joka tapauksessa se vaikuttaa siihen että väestönkasvu tehokkaasti tasaantuu